teiden rakentaminen on aina tietysti ensisijainen vaihtoehto mutta nykyisen kaltaisessa tilanteessa muita keinoja ei ole jos tien laidalle paisuneet jonot aiotaan purkaa

aivan lopuksi totean valiokunnan kannanoton mukaisesti että perusväylänpitoon on osoitettava liikenneverkkojen kunnon turvaava rahoitus

yritysmaailma puolestaan pystyy helpommin hyödyntämään yliopis toissa syntyviä innovaatioita ja kaupallistamaan niitä suomen kilpailuvalteiksi maailmalla

me olemme kaikki sitä mieltä ja minusta ruotsin hankepäätökset pari vuotta sitten olivat esimerkillisiä ja tässä meidän pitäisi ottaa mallia ruotsista

luulen että tästä asiasta ei olisi saatu suurta vääntöä aikaiseksi vaikka tämä keskustelu olisi käyty myöhemminkin syksyllä

siitä tulevat pitämään huolen edelleen laissa olevat standardit ja tavoitteet

täytyy antaa iso tunnustus ministeri vehviläiselle erinomaisesta valmistelutyöstä ja esittelystä tämän lain puitteissa

on muistettava ja nähtävä todellisuus

suomi on iso maa mutta pieni maa väestöltään ja vielä kun väestö on pakkaantunut tänne yhteen kolkkaan maata ei joukkoliikenteen suunnittelu kokonaisvaltaisesti suomea ajatellen ole helppo

linja autoliitto on kovasti lobannut meitä liikennevaliokunnan jäseniä ja he ovat sitä mieltä että tämän esityksen kanssa voi elää

se on tyydyttävä

uskon että tällä pohjalla voidaan mennä eteenpäin jokunen aika

me kaikki tiedämme miten kalliin kaluston kanssa esimerkiksi bussiliikenneyritykset liikkuvat ja toimivat ja jos toiminta päättyisi aivan yhtäkkiä se olisi äärimmäisen huonoa suunnittelua

heinonen toi hyvin esiin niitä ongelmia joita joukkoliikenteessä on vielä ja toivon että tämä hallituksen esitys menee tässä esitetyssä muodossa lävitse valiokunnassa

arvoisa puhemies

olin suomen pankissa valtiovarainvaliokunnan kanssa kuulemassa finanssikriisistä ja pankkikriisistä ja niistä elvytystoimista mitä meillä täällä voitaisiin tehdä

koen kyllä nyt entistä parempana tämän ruuan arvonlisäveron alennuksen

mutta kyllä näen että nimenomaan pienituloisille köyhimmille ihmisille tästä on taatusti hyötyä kun ruuan hinta pysyy kurissa tai se toivon mukaan vielä halpenee selkeästi

vastaavanlaisia laajamittaisia kuntaliitoksia tarvitaan vielä lisää jotta kuntien elinvoimaisuus ja asukkaiden laadukas elinympäristö taataan

en ed

monilla kuntahallinnon osa alueilla on tehty onnistuneita ratkaisuja mutta yleisen taloustilanteen kehitys on iskenyt peruskuntiin rajusti

tuo arvonlisävero joka koskettaa niin kotimaisia ruuan raaka aineita kuin ulkolaisiakin ruuan raaka aineita kohtelee tietysti tasapuolisesti siltä osin

toimintaympäristön muutokset työttömyys ja tehtaiden alasajot ovat tehneet monesta kunnasta rakennemuutosaluetta

mitä tulee esimerkiksi luomutuotantoon pelkästään tätä arvonlisäveroa kohdistamalla minä näen että se voisi olla järkevää mutta näissä olosuhteissa se ei ole koska luomutuotannon elintarvikkeitten hinnat ovat kuitenkin selkeästi kalliimpia niin se ei sillä tavalla palvelisi kuluttajia

uusia palvelumalleja on kehitettävä ja parhaita palvelukäytäntöjä on jaettava kuntien välillä sillä nykyisillä toimintamalleilla jatkaen tulopohja ei riitä väestön huoltamiseen

tämä hallituksen esitys on erinomainen siltä osin mikä koskee vähittäiskauppaa mutta tietysti ravintoloilla ja ruokaa myyvillä ravitsemusliikkeillä arvonlisävero pitäisi saada korjattua kanssa paikalleen

puolustusvoimien tavoitteena on ylläpitää suorituskykyinen ja toimiva kokonaisuus se on tietysti suomen sisäisen ja ulkoisen uskottavuuden kannalta keskeinen kysymys

samalla pitää luopua niistä suorituskyvyistä ja joukoista joilla ei saavuteta lisäarvoa ja jotka heikentävät järjestelmän uskottavuutta

samalla kun valtion ja kuntien tehtävänjakoa selkeytetään vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta täytyy säilyttää samalla organisaatiolla peruskunnalla

arvoisa ministeri kysyn

siksi on välttämätöntä kasvattaa innovaatioiden ja teknologian roolia palvelutuotantoon haettavissa uusissa ratkaisuissa

toinen tärkeä osa rakenteiden uudistamista on yhteistoiminta alueiden muodostaminen sosiaali ja terveyshuollon palveluiden yhteyteen

ilmastonmuutos on iso ja tärkeä asia se on varmasti ja koskee lentoliikennettä ja muutakin liikennettä myös meriliikennettä

täällä kun on kuunnellut näitä keskusteluja finnairia on syytelty kovin ja se johtuu sen ongelmista

pidän erittäin hyvänä linjauksena että vaativaa erikoissairaanhoitoa ja sosiaalihuollon erityispalveluja varten muodostetaan viisi sosiaali ja terveyshuollon erityisvastuualuetta

me emme muista aina että meillä on kuitenkin vain tämä viiden miljoonan kansa joka lentoliikennettä käyttää hyväksi ennen kaikkea kotimaanliikenteen osalta

herra puhemies

muutamien lähikenttien läheisyys tekee sen että tulevaisuudessa lentoliikennettä kannattavasti on vaikea harjoittaa

nykyinen talousahdinko on asettanut useat kunnat niin hankalaan asemaan että ne ovat joutuneet karsimaan peruspalveluitaan

täällä tuntuu että lentämään pitäisi päästä ilmaiseksi siitä ei voitaisi maksaa mitään ja näinhän homma ei pelitä

tällaisista toimenpiteistä kärsivät helposti juuri lapset ja nuoret

tämän seurauksena monien koululaisten päivät venyvät pitkien koulumatkojen takia ja perusopetuksen taso voi vaarantua ryhmäkokojen kasvaessa

esi ja perusopetus on ehdottomasti turvattava lähipalveluna mutta muun koulutuksen kohdalla on mahdollista pohtia esimerkiksi verkko opetusta harvaanasutuilla alueilla

säästöjen hakeminen ja menojen hillitseminen on ensiarvoisen tärkeää mutta toteutuksessa on huomioitava toimenpiteiden kauaskantoiset vaikutukset

lasten ja nuorten palveluiden leikkaaminen heijastuu pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että tässä sananmukaisesti puurot ja vellit ovat kyllä sekoittuneet tämän keskustelun yhteydessä useamman kerran

arvoisa herra puhemies

minä uskon että tämä verohyöty ja päätös mitä nyt hallitus esittää on suomalaisille ihmisille hyvä päätös ja siltä osin voimme olla hyvillämme tästä

toisaalta uusiutuva energia tarjoaa rajattomat mahdollisuudet kotimaisille yrityksille jotka uskaltavat lähteä mukaan uusien ympäristöystävällisten innovaatioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen

en voi ymmärtää sitä näkemystä ettei ruuan arvonlisäveron alentaminen voisi vaikuttaa hintoihin

hallituksen esitys uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta ohjaa suomen energiatuotantoa oikeaan suuntaan

yleinen hintataso suomessa monilla rintamilla on noussut ja nousee koko ajan ja minä uskon että tällä päätöksellä hintoja ruuan myynnissä pystytään hillitsemään

suomalainen järjestelmä on vapaa markkinatalous ja kauppajärjestelmä tarvitsee omat katteensa

on siis äärimmäisen tärkeää etsiä keinoja joilla maamme vastaa ilmastonmuutoksen ja yhteisten päästötavoitteiden asettamiin haasteisiin

uusiutuvan energian tavoitteita ei saavuteta ilman tukitoimia sillä kestää todennäköisesti vielä jonkin aikaa ennen kuin esimerkiksi tuulivoiman tai auringon avulla kehitetyn energian tuottaminen muuttuu lainausmerkeissä sanottuna halvaksi tavaksi tuottaa energiaa

arvoisa puhemies

tuo hallituksen esittämä syöttötariffi on tarkoitus saada tuulivoimarakentamisen suhteen nopeasti liikkeelle

erkki pulliaisen puheenvuoron jälkeen voi vain toivoa että kaikille olisi selvää että ilmastonmuutoksen vastaisista toimenpiteistä on saatava aikaan yhteinen pitävä sopimus

nopeaa liikkeellelähtöä kuitenkin jarruttaa tarvittava luvitus niin kuin jo tuossa debatissa äsken totesimme

suomen tai yleensä yksittäisten maiden halu toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei auta mitään jos suurimpia saastuttajia ei saada sopimuksiin mutta ennen kaikkea tekoihin mukaan

syöttötariffin ohella on selvitettävä maassamme tarkoin kaikki sellaiset potentiaaliset paikat joissa tuulivoimaa voitaisiin vastaisuudessa tuottaa yhä enemmän

täällä koti suomessa voimme toki vaikuttaa asiaan omilla jämäköillä kestävää kehitystä tukevilla valinnoillamme ja järkivihreällä politiikalla

arvoisa herra puhemies

ilman yhtenäistä euta emme kuitenkaan globaalisti saa käytännössä paljoakaan aikaiseksi mikä on tärkeää muistaa kansallisia toimenpiteitä tehtäessä

uusiutuvan energian käyttö ja valtion antama suora tuotantotuki luo kysyntää ympäristöystävällisille innovaatioille ja voi tuoda suomelle uusia vientituotteita

yrittäjätaustan omaavana henkilönä minusta on hyvä asia että tätä kautta aukeaa arvokas mahdollisuus sekä olemassa oleville että uusille yrityksille kehittää aivan uudenlaista ympäristöteknologiaa

nyt on erityisen tärkeää että suomalaiset energiatuottajat eivät nuku vaan tarttuvat heti tukijärjestelmän mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin

ilmastonmuutoksen syyt löytynevät valtavasta väestönkasvusta ja sen myötä kasvaneista erilaisista toimeentulon ja hyvinvoinnin tarpeista siis meistä itsestämme

asiantuntijat ovat kertoneet ilmastonmuutoksen vaikutuksista jo pitkään mutta kansainvälistä konsensusta toimenpiteiden laajuudesta ja kustannusten kattamisesta on erittäin haasteellista löytää

kaikilla valtioilla on oikeus taloudelliseen kasvuun ja päästöjen vähentäminen on pystyttävä sovittamaan yhteen taloudellisen kasvun ja köyhyyden poistamisen kanssa

monien rikkaiden maiden velvollisuus on auttaa kehitysmaita ilmastotalkoissa jotta nekin saavuttavat päästöjen vähentämiselle asetetut tavoitteet

todellinen sitoutuminen päästövähennyksiin on kuitenkin pystyttävä osoittamaan kun ilmastorahoitusta kehitysmaille suunnataan

arvoisa puhemies

suomelle erityisen tärkeä kysymys neuvotteluissa on hiilinielujen rooli ja laskentatapa tulevassa sopimuksessa jossa suomi tavoittelee nieluille rajoitettua roolia

teollisuusmaiden odotetaan ottavan esimerkillisen roolin kasvihuonepäästöjen vähentämisessä ja tukevan samalla myös kehitysmaiden ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ympäristötoimia

tällä hetkellä mutta ei pelkästään meistä johtuvista syistä se on vielä pitkään jumissa kuin taannoinen veturi holiday innin seinässä

viime vuoden verotulot alenivat ja kuntatasolla alenevat varmaan vielä edelleenkin

lisäksi kehitysmaat tarvitsevat ilmastoasioihin julkista rahoitusta miljardeja euroja vuosittain

globaali sopimus on välttämätöntä sillä muuten teollisuus siirtyy vain päästörajoitusten alaisista maista niiden ulkopuolelle ja lopputulos on ympäristön kannalta jotakuinkin sama

meitä on kuitenkin edelleen liian monta jotka eivät näe todellisia muutoksia ympäröivässä maailmassa tai näe tarpeellisena että elinkeinorakenteita pitää uudistaa jotta suomi ja suomalaiset yritykset voivat pärjätä jatkossakin maailmanmarkkinoilla

ilmastonmuutoksen torjunnassa parhaimmat onnistumismahdollisuudet tarjoaa laajapohjainen yhteistyö joka käsittää kaikki mahdolliset ympäristötoimijat

mukaan tarvitaan valtiot tiedeyhteisöt poliittiset päätöksentekijät yritykset kansalaisjärjestöt tavallisista kansalaisista puhumattakaan

arvoisa herra puhemies

hallitusta on kritisoitu opposition taholta hitaasta reagoinnista maailmantalouden tilanteeseen

opposition tarjoamat vaihtoehdot hallituksen johdonmukaiselle politiikalle ovat olleet lähinnä rahan huoletonta lisäämistä milloin minnekin

kullanarvoinen viesti olisi nyt oppositiolta mitä velkarahalla voidaan tuottavasti tehdä jotta me pystymme tulevaisuudessa velkamme takaisin maksamaan

tarjottujen vaihtoehtojen pitäisi sisältää muutakin kuin vain korkeampi rahantarjous ja sitä myöten rajumpi velanotto

sen sijaan että syytellään hallitusta toimettomuudesta meidän täytyy kaikkien pistää hanskat heilumaan ja tukea yhdessä tehtäviä ratkaisuja talouskriisin torjumiseksi

hallituksen viime vuosina määrätietoisesti toteuttama valtionvelan lyhentäminen on ollut tulevaisuuteen katsomista parhaimmillaan

näin varauduttiin nyt eteemme tulleen hitaamman talouskasvun aikaan

velan lyhentäminen loi puskuria muun muassa terveydenhuollon kasvavien kustannusten kattamiseen

erittäin tärkeänä pidän nuorten yrittäjyyskoulutusta palkkatukea ja starttirahaa joita lisätalousarviossa kasvatetaan

niillä kannustetaan yksityistä kysyntää talouden painuessa taantumaan

nuorten työllistäminen täytyy tehdä entistä houkuttelevammaksi yrityksille ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia täytyy ehdottomasti parantaa

nuoret saadaan pysyvämmin tuottavaan työhön jos he työllistyvät yrityksiin eivätkä mahdollisesti vain väliaikaisesti julkiselle sektorille

kuntien lakisääteisen palvelutuotannon turvaaminen ilman velkaantumista on haasteellista nykyisessä taloustilanteessa kun vielä verokehitys ensi vuonna näyttää laskevalta

kuntien välinen yhteistyö ja kuntaliitokset ovat tuoneet joitakin ratkaisuja ja säästöjä palveluiden järjestämisessä